räty kenen vika että monet jos arvoisa puhemies

suomesta tulee microsoftin kehittämispiste eli niin sanottu hub työtä ei ole tarkoitus siirtää vaan kehittää paikan päällä olemme hyvä yrityskansalainen suomessa investoimme suomeen

ja vielä myöskin se että kirjeessä työntekijöille mainittiin että ei ole merkittäviä suunnitelmia muuttaa työn tekemisen sijaintia maailmassa integraation aikana

nämä kaikki lupaukset on kuitenkin nyt petetty ja voi sanoa että tällaista yhteiskuntavastuuta tämä yritys ei ole kantanut eikä pitänyt lupauksiaan

eilen te ministeri lindström totesitte että aiotte hakea rahoitusta myöskin euroopan globalisaatiorahastosta onko nyt laskettu minkälaista kansallista rahoitusosuutta tarvitaan kun ollaan hakemassa rahoitusta sieltä ja toisaalta minkälaisen työllisyyspaketin hallitus on tuomassa nytten lisäbudjetissaan

me tarvitsemme nyt työllisyysmäärärahoja me tarvitsemme toimenpidepaketteja näitten molempien paikkakuntien irtisanotuille ja mahdollisesti irtisanottaville ihmisille

arvoisa rouva puhemies

postilla on postipalvelulain mukaisesti julkisen palvelun velvoite niin kuin täällä moni on tuonut esille ja postin sivuilla mainostetaan sitä kuinka posti kuljettaa pienet ja suuret lähetykset kaikkiin osoitteisiin

kuitenkin postin nykyinen tilanne on esimerkki kilpailun avaamisesta ei toki tämän hallituksen aikana vaan aiemmin jossa aikoinaan ei pidetty huolta siitä että kermankuorijat tulisivat osallistumaan sitten tähän haja asutusalueitten postipalveluitten turvaamiseen

nyt näyttää siltä että kyllä todellakin tiettyihin palveluihin löytyy sitä tarjontaa ulkomailta ja verovaroja ei kerry näistä voisi sanoa hyvistä markkinoista suomeen

niin kuin täällä useassa puheenvuorossa on tullut esille niin kyllähän meillä suomessa vaalit ovat rehellisiä eikä vaalivilppiä esiinny mutta ongelma onkin sitten tässä meidän vaalijärjestelmässämme joka antaa suurille puolueille enemmän kuin heille kuuluisi ja vastaavasti pieniltä vie paikkoja

ja pienet vaalipiirit yhdistettyinä tähän d hondtin järjestelmään on tietenkin tämän meidän vaalijärjestelmämme suurin ongelma vaikka siitä tässä esityksessä nyt ei varsinaisesti ole kyse

mutta on tietysti hyvin tärkeää juuri niin kuin täällä on todettu miltä tämä asia ulospäin näyttää ja että meillä esimerkiksi vaalitoimitsijana tai vaaliavustajana ei voi toimia ehdokas tai hänen läheinen sukulaisensa

myöskin pyysitte sitä että valmistaudutaan kunnolla ja tietenkin on hyvä että esimerkiksi eläkeläisten asumistukea kohtuullistettiin ja peruttiin sunnuntai ja vuorolisiin kohdistuvat paineet ja leikkaukset solidaarisuusveron tulorajaa laskettiin

arvoisa rouva puhemies

tietysti on niin että pienissä kunnissa ja pienillä äänestysalueilla saattaa olla kyllä jonkun verran haasteita etenkin kun näyttää siltä että poliittinen aktiivisuus on sellaista joka on suvuissa

suomen hallituksen avainministerit ovat kyllä hyvin kovin sanoin jopa voimasanoin tuominneet tämän veronkierron mutta nyt tarvitaan myöskin niitä tekoja

nämä ovat ihan oikeita liikkeitä mutta jotenkin on jäänyt vähän se tunnelma että näihin ei ehkä oltu valmistauduttu kunnolla että ne ovat olleet sellaisia liikkeitä joissa tuntuu että ei ole meinattu pysyä perässä kun näissä asioissa on sitten tehty muutoksia

monta kertaa perheenjäsenet ovat sitten jollakin tavalla mukana myöskin siinä puoluetyössä ja yleensä sieltä lähipiiristä tulee niitä henkilöitä jotka sitten itsekin ovat mukana jäsenenä puolueessa ja kun eri puolueitten kesken jaetaan näitä paikkoja niin saattaa tulla juuri pienissä kunnissa tätä problematiikkaa

on erittäin tärkeää että nämä säädökset jotka sääntelevät näitä julkisia sähköisiä palveluita tulevat nyt yhden lainsäädännön alle

mutta muutokset ovat olleet oikeansuuntaisia kiitos siitä

tietenkin olisi myös äärimmäisen tärkeää että julkisissa hankinnoissa ohjelmistojen ja it systeemien suhteen myöskin päästäisiin siihen että voitaisiin saada näitä keskittämisetuja

siinä mielessä hienoimmatkaan innovaatiostrategiat ja kehityspolitiikat eivät tule onnistumaan mikäli meidän lapset ja nuoret syrjäytyvät

täällä on sitten vielä esille nostettu tämä asia että meillä tällä hetkellä näitä vaaleja on ihan yllin kyllin ja nyt jos sitten itsehallintoalueita vielä ollaan muodostamassa minkälaisia nyt sitten ollaankin muodostamassa ja millä lukumäärällä niin varmasti siitä tulee sitten vielä yksi uusi vaali

olisinkin kysynyt tästä millä tavoin me pidämme huolta siitä että nämä leikkaukset mitkä kohdistuvat lapsiin ja nuoriin eivät syö tämän kansakunnan tulevaisuutta

rehelliset yritykset hyötyvät siitä kun saadaan veronkiertäjät kuriin ja aivan niin kuin täällä edustaja paloniemi sanoi niin globaali oikeudenmukaisuus lisääntyy ja myöskin hyvinvointiyhteiskunnan verotuspohja saadaan kestämään

kun lainsäädäntö saadaan yhteen kohtaan niin millä tavalla sitten nämä hankinnat voitaisiin saada tehokkaammaksi ja sitä kautta säästää suuria summia kun tällä hetkellä näitä toimittajia on aivan valtava määrä niin kunnissa kuin valtiollakin

ja totta kai on tärkeää että se on suora kansanvaali muuten kai on turha puhua mistään itsehallinnosta mutta varmasti olisi järkevää miettiä millä tavalla näitä vaaleja voitaisiin yhdistellä

edustaja mäkipää otti esille tämän tärkeän seikan että on huolehdittava siitä että myöskin niille henkilöille jotka eivät syystä tahi toisesta pysty käyttämään nettiä ovat tulevaisuudessakin nämä palvelut saatavissa

se kuntavaali tietenkin tuntuisi luontevimmalta siinä yhteydessä ja mielestäni jos emme pysty tuleviin kuntavaaleihin yhdistämään niin silloin kyllä näitä itsehallintoalueitten muodostamisiakin olisi syytä lykätä kunnes pystytään yhdessä kuntavaalien kanssa tämä asia järjestämään

haluan sen verran korjata edustaja myllykosken puheenvuoroa että edustaja räsänen ei täällä tuominnut vasemmistoa yleensä vaan totesi vain että tässä timo harakan puheenvuorossa oli ikäviä sävyjä ja myöskin oletti että tämä on ilmeisesti sosialidemokraattien linja

olisi äärimmäisen tärkeää että meillä suomessa tällainen kansankapitalismi saataisiin liikenteeseen ja ihmiset lähtisivät etsimään niille varoille jotka siellä pankkitileillä olemattomalla korolla ovat parempia sijoituskohteita ihan omaa tulevaisuuttakin silmällä pitäen

sen verran vielä tästä kapitalisaatiosopimuksesta että nämähän ovat sellaisia sopimuksia joissa tuotteen tuotto on sidottu johonkin sijoitustuotteeseen

varsinaisesti ei omisteta sitä sijoitustuotetta vaan sen omistuksen arvo nousee tai laskee sen mukaisesti miten sitten se kohde nousee tahi laskee

näitä ei ole todellakaan myöskään suojattu talletussuojalla elikkä ne ovat siinä mielessä ihan normaaleja riskipitoisia rahastosijoituksia

täytyy sanoa että edustaja harakalla oli vähän erikoinen käsitys näistä kapitalisaatiosopimuksista kun hän niitä lähtee jonkunlaiseen veronkiertoon rinnastamaan

oikeastaan voisi sanoa että asiantuntijat ovat esittäneet ovat sanoneet että ne ovat kalliita elikkä ne ovat kalliita niille jotka lähtevät niihin sijoittamaan

monet näistä muutoksista ovat todellakin hyviä ja tiukentavat otetta sijoitusrahastoista ja edistävät sijoittajan suojaa ja toisaalta markkinoitten läpinäkyvyyttä

tässä ollaan todellakin pistämässä toimeen sitä mikä on pakko pistää toimeen elikkä tätä arvopaperikeskusasetusta ja vaikka oppositiopuolueen edustaja olen niin täytyy sanoa että minulla kyllä keittää siinä vaiheessa kun esitetään totuudenvastaisia väitteitä tässä salissa ja minusta tuntuu todellakin kummalliselta se miksi tästä yritetään nyt tehdä hallintarekisteriesitystä vaikka tässä selkeästi laitetaan arvopaperiasetus voimaan

kertaluontoisia kustannuksia aiheutuu säilytysyhteisönä toimiville noin suurin piirtein kymmenelle pankille tietojärjestelmien uusimisesta

tämä kertomus tuo hyvin esille sen että kun suomessa tämä käytäntö nyt on ollut jo useita vuosia ja useita vaaleja niin kyllä ehdokkaitten jämptiys näitten vaalirahailmoitusten jättämisessä on erittäin hyvä ja julkisuushan tässä kaikkein parhaiten palvelee sitä tavoitetta

mutta kokonaisuutena voi sanoa että nämä muutokset ennen kaikkea vaikuttavat myönteisesti sijoitusrahastomarkkinoihin

kun itse olen ollut euroopan parlamentissa nimenomaan tämän eu asetuksen suomi poikkeuksen sinne sisälle saamassa niin minusta on loistavaa että me voimme suomessa edelleenkin jatkaa suoraa omistusta ja se on kaikkein tärkeintä mitä me olemme saaneet viime kaudella sinne läpi

siinä mielessä toivon että me edelleenkin jatkamme sillä suoran omistuksen sallivalla linjalla mutta otamme huomioon sen mitä eussa kilpailutilanne vaatii elikkä silloin meidän täytyy pistää toimeen tämä asetus muilta osin

näissä ennakkoilmoituksissahan edustaja anttila tuossa ottikin sen esille voidaan tietysti kertoa se minkä verran on aikomus käyttää rahaa mutta aika usein monet kertovat melko alakanttiin koska ei haluta profiloitua pröystäilevällä rahankäytöllä ennen vaaleja ja sitten jälkikäteen saattaa olla hyvinkin erilaisia summia mitä vaaleihin on loppujen lopuksi käytetty

silloin kun katsotaan tätä asiaa piensijoittajan näkökulmasta niin on todella hyvä että näissä tiukentuneissa vaatimuksissa on mukana muun muassa palkitsemisjärjestelmä josta pitää antaa yksityiskohtaisia tietoja rahastoesitteissä ja avaintietoesitteessä ja myöskin ilmoittaa palkkojen ja palkkioiden kokonaismäärä vuosikertomuksessa

kaikki ne esitykset mitkä vain vähänkin parantavat heidän asemaansa ovat äärimmäisen tervetulleita ja siitä varmasti tämä yksimielinen mietintö myöskin valiokunnassa

tässä yhteydessä on tietysti hyvä huomauttaa että suomessa edelleenkään kaikki ne jotka tekevät tätä raskasta ja tärkeää omaishoitotyötä eivät kuitenkaan tämän tuen piiriin pääse

täällä on nostettu esiin tämä kampanjakattoasia ja ihan tässä esitän sitä että oikeusministeriön varmaan kannattaisi pistää pieni työryhmä pohtimaan tätä asiaa parlamentaarinen työryhmä miettimään voitaisiinko tässä edetä

aivan niin kuin edustaja sarkkinen tuossa totesi niin finanssikriisin voisi sanoa ainakin vauhdittajana oli hyvin pitkälti juuri se että monta kertaa nämä palkitsemisjärjestelmät olivat omiaan lisäämään holtitonta riskinottoa

kristillisdemokraateillahan on pitkään ollut tavoitteena se että meillä omaishoidon tuki saataisiin siirrettyä kelalle jolloinka sitten voitaisiin varmistua siitä että nämä tuen kriteeristöt olisivat yhtenäiset ja myöskin siitä ettei synny esimerkiksi sellaisia tilanteita että jos alkuvuodesta haetaan omaishoidon tukea niin sen saattaa saada mutta loppuvuodesta ei enää koska kunnat ovat taloudeltaan niin erilaisia

suomen poikkeuspykälä säilyy siellä

aikanaan kun tätä lainsäädäntöä tehtiin ja itse istuin tuossa oikeusministeriön työryhmässä tätä lakia tekemässä silloin tässä asiassa ei pystytty etenemään oli niin paljon muutakin mitä oli pöydällä siinä vaiheessa mutta toivotaan että tässä nyt mentäisiin eteenpäin

ehkä vielä sen voisi mainita että on tietysti mahdollista että säilytysyhteisötoiminta saattaa nyt keskittyä suuremmille kansainvälisille toimijoille jotka sitten kuitenkin joutuvat entistäkin tiukemman kontrollin ja kriteerien alle ja siinä mielessä saattaa jonkun verran vaikuttaa pienten uusien rahastoyhtiöitten markkinoillepääsyyn

hyvällä perhepolitiikalla varmasti pystytään vaikuttamaan syntyvyyteen mutta harmillisesti hallitus on toistuvasti ollut lapsiperheitten kukkarolla ja hyvin tuntuvilla summilla

tässähän oleellista on se että vammaispalvelulaissa nämä tukipalvelut ovat velvoittavia kun sitten silloin jos siirrytään sinne sosiaalihuoltolain piiriin on kysymys harkinnanvaraisista palveluista ja on vaikea nähdä että kunnat tässä taloudellisessa tilanteessa ainakaan tasapuolisesti pystyisivät tarjoamaan näitä palveluita joka puolella suomea

tuntuu hivenen hämmentävältä tämä ministeri stubbin vastaus siihen millä tavalla näillä päivähoitomaksuilla voitaisiin kannustaa ihmisiä työhön kun päinvastoin asiantuntijat ovat jo nyt osoittaneet että nämä päivähoitomaksujen korotukset tulevat nimenomaan lisäämään kannustinloukkuja

ymmärrättekö te että nämä päivähoitomaksujen korotukset itse asiassa lisäävät kannustinloukkuja ja tulevat heikentämään ihmisten menemistä työelämään ja sitä kautta vaikeuttavat sitä kansantalouden kasvattamista ja verotulojen lisäämistä

suomeen on luotava paljon lisää uusia työpaikkoja ja nämä syntyvät niemenomaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin siinä on meidän taloutemme toivo tällä hetkellä

eilen te pääministeri sipilä kuitenkin totesitte että tässä päätöksessä ei ole järkeä kun kuvailitte suomen yrittäjien jäämistä pois tästä paikallisesta sopimisesta juuri tämän järjestäytymättömien työnantajien tilanteen takia

meillä suomessa on järjestäytymisen vapaus se koskee niin työntekijöitä kuin työnantajia

eikö nyt olisi tärkeää että suomen yrittäjät saataisiin aidosti mukaan tähän neuvotteluun paikallisesta sopimisesta ja he voisivat olla luomassa niitä sääntöjä joilla paikallista sopimista halutaan viedä eteenpäin

tämän lisäta lousarvion huolestuttavimpia lukuja ovat nämä joissa peruspäivärahamenot lisääntyvät ja myöskin asumistukimenot lisääntyvät koska se kertoo siitä että pitkäaikaistyöttömyys meidän maassamme lisääntyy ja siksi tämä opposition toivomus siitä että todellakin näitä työllistymismäärärahoja saataisiin lisättyä on äärimmäisen oikeutettu

samanaikaisesti hallitus on antanut esityksen liikeaikalain vapauttamisesta joka tulee tarkoittamaan kaupan alan sunnuntaityön lisääntymistä ja johtaa siihen että perheenäidit joutuvat käyttämään perheen ainoan yhteisen vapaapäivän siihen että he entistä pienemmällä palkalla joutuvat tekemään sunnuntaityötä

tämä hallituksen esitys näistä sunnuntailisien leikkaamisista vaikuttaa erityisesti naisvaltaisiin aloihin

kuitenkin suomessa on alueita joilla on äärimmäisen vaikea työllistyä mutta jos olisi mahdollista käyttää tämä ansiosidonnainen työllistymiseen niin se tällä hetkellä auttaisi siihen että meillä ei ole tarpeeksi palkkatukirahoja ja meillä ei ole tarpeeksi myöskään starttirahoja

ikävä kyllä syy on tähän tietenkin se että ukrainassa on kriisi meneillään ja myöskin tämä venäjän krimin niemimaan valtaaminen

arvoisa pääministeri miten hallitus aikoo korjata tätä esitystä jotta matalapalkkaiset naisvaltaiset alat huomioitaisiin paremmin tässä esityksessä

nämä ovat olleet myöskin euroopan neuvoston vastalauseitten ja harvinaisen venäjän äänioikeuden epäämisen taustalla

euroopan neuvoston muissa päätöslauselmissa ovat korostuneet erilaiset kriisit niin euroopan sisällä kuin myöskin sen rajoilla

erityisesti haluaisin kiittää suomen valtuuskuntaa toiminnasta mitä he osoittivat kansallisten vähemmistöjen oikeudet raportissa

tässähän raportin laatija ei ollut halunnut huomioida romanivähemmistöä kansallisena vähemmistönä ja suomen valtuuskunta ja erityisesti edustaja mattila toimivat pontevasti sen eteen että tämä epäkohta saatiin sitten lopullisessa raportissa korjattua

muutoinkin valtuuskunnan raportti kertoo siitä että suomalaiset ovat olleet merkittävissä raportointitehtävissä ja osallistuneet aktiivisesti euroopan neuvoston toimintaan erilaisissa vastuullisissa tehtävissä ja siinä mielessä täytyy toivoa vain että tulevaankin valtuuskuntaan saadaan aktiivisia jäseniä mukaan

me emme todellakaan voi estää sitä että muualla euroopassa hallintarekisteri on hyvin yleinen muoto

tänäkin päivänä on ihan laillista perustaa sijoitusyhtiö johonkin toiseen maahan ja sitä kautta sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin ja maksaa niistä verot ihan normaalisti siellä maassa missä tämä sijoitusyhtiökin sattuu olemaan

ehdottomasti kun olen itse ollut sitä asiaa eussa parlamentissa edistämässä niin totta kai toivon että se edelleenkin jatkuu ja tämä läpinäkyvyys meillä suomalaisessa osakeomistamisessa säilyy

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä teki tänään päätöksen että me yhdymme myöskin tuohon välikysymykseen joka koskee opintotukea ja koulutusta

tosiaan vielä vetoan ministeriin että ministeri erityisen huolellisesti tätä julkisuuspuolta nyt toisi esille muuttuuko mikään tämän julkisuuden suhteen ja tietojen saannin suhteen nyt suomalaisille

me kritisoimme näitä liian rajuja leikkauksia mutta me emme pelkästään kritisoi vaan tässä tilanteessa aivan niin kuin keskustelussa on kuultu on hyvin tärkeää myöskin esittää niitä ratkaisuvaihtoehtoja ja kd esittää omaa mallia jolla pystyttäisiin varmistamaan myöskin nopeampi valmistuminen opiskelijoille

olisimme kiinnostuneita kuulemaan myöskin sen voidaanko harkita näistä opintotuen tulorajoista luopumista koska esimerkiksi erityisesti perheellisillä opiskelijoilla on tänä aikana todella tiukkaa toimeentulonsa kanssa ja tämä opintotuen takaisinperiminen on erittäin byrokraattista ja myöskin sitten monelle opiskelijalle olisi tärkeätä että he voisivat hankkia rahaa erityisesti jos heillä on huollettavia

kristillisdemokraatit kiinnittävät omassa lisäbudjetin vastalauseessaan huomiota siihen että hallitus leikkaa nyt sitten kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta niin globaalisti kuin myöskin lokaalisti

täällä kehitysyhteistyövarojen kohdalla monet puhujista ovat tuoneet esille sen kuinka tietenkin tämä määrä on ongelma mutta erityisesti tämä tapa millä hallitus tekee tämän kehitysyhteistyömäärärahojen leikkauksen

ja todellakin täytyy kiittää valtiovarainvaliokuntaa siitä että he ovat rehellisesti kirjanneet tämän tänne ja toivovat että tähän asiaan palattaisiin ja todetaan että valiokunta korostaa että suomen on voitava huolehtia asianmukaisesti jo tehdyistä sitoumuksistaan

tänä aamuna olen keskustellut suomalaisen kristillisen kehitysyhteistyöjärjestön kanssa joka totesi että heidän on äärimmäisen vaikea päästä nopeasti eroon erilaisista pitkäjänteisistä sitoumuksista joita he ovat tehneet ja projekteista

millä tavalla suomalainen kehitysyhteistyö tuolla maailmalla näyttäytyy mikäli me emme pidä kiinni siitä mitä olemme luvanneet

arvoisa rouva puhemies

työssäjaksamiseen liittyy paljolti se kokeeko ihminen olevansa oikealla alalla ja toisaalta onko hänellä mahdollisuus saada ammatillista lisäkoulutusta

tämän kevään aikana nuoret ovat pyrkineet sankoin joukoin eri koulumuotoihin ja olen huomannut että opetusministeri on linjannut että yhä useamman nuoren tulisi päästä opiskelemaan ilman pääsykokeita ilman soveltuvuuskokeita lähinnä todistusten arvosanojen pohjalta

tämä herättää huolen siitä että vaikka kuitenkin esimerkiksi nimenomaan hoiva alalla tämä soveltuvuuskoe on äärimmäisen tärkeä niin näistä ollaan monellakin alalla esimerkiksi lähi ja perushoitajien kohdalla luovuttu yhä enenevässä määrin

olisinkin kysynyt mikä on opetusministerin linja tässä asiassa

kenties siitä myöskin johtuu osittain se työssä jaksamattomuus ja mahdollisesti uupuminen

aivan kuten täällä edustaja östman totesi tämä kuntarakennelain muuttaminen kyllä pääasiallisesti noudattelee niitä tavoitteita mitä kristillisdemokraateilla on ollut ennen vaaleja ja me olemme tyytyväisiä siitä että tämä velvollisuus selvittää näitä yhdistymisiä poistuu eli vapaaehtoisuutta korostetaan ja toisaalta myöskin tästä että tämä irtisanomissuoja tulee paikalliseen harkintaan

tässähän erityisen ongelmallista on ollut se että kun irtisanomissuoja on ketjuuntunut meillä esimerkiksi tuolla kunnissa tietyillä alueilla joilla kuntaliitos on seurannut toinen toistansa niin on tapahtunut juuri sitä että tämä ketjuuntuminen on ollut kaikkien niitten säästötavoitteitten vastaista mitä näille kuntaliitoksille on asetettu

työeläkejärjestelmän kestävyys ja toisaalta maksukorotuspaineen hillitseminen ovat tämän työeläkejärjestelmän uudistuksen keskeiset tavoitteet ja sinällään tämä on rakenneuudistuksena tarpeellinen

mutta niin kuin täällä useissa puheenvuoroissa on sanottu kyllähän tämä oikeastaan on vasta avaus sille kaikkien kuntauudistusten äidille elikkä sotelle mikä on tulossa

kuitenkin niin kuin täällä puheenvuoroissa on tullut ilmi tämänkin rakenneuudistuksen onnistuminen riippuu siitä miten työkykyyn ja työssäjaksamiseen pystytään panostamaan ja toisaalta onko kaikilla mahdollisuus osallistua työelämään

meillä tällä hetkellä kunnalla on hyvin vahva itsehallinnollinen asema mutta myöskin sitten järjestämisvastuu on siihen liittyen laaja

nyt jos ajatellaan että puolet henkilöstöstä monissa kunnissa ja yli puolet budjetista siirtyykin näille itsehallinnollisille alueille niin voi kysyä mikä on sitten se tulevaisuuden kunta

osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksien parantaminen on keskeinen keino pidentää työuria ja porras työelämään on edelleenkin aivan liian korkea heidän kohdallaan

olisin halunnut kysyä tässä yhteydessä ministeriltä mitä tapahtuu

meillä talousvaliokunnassa oli käsiteltävänä tämä keva eli tämä eläkkeitten rahoituksen järjestäminen tällä hetkellä mutta mitä sitten tulevaisuudessa tapahtuu henkilöstön eläketurvalle kun henkilöstöstä suuri osa siirtyy tuonne sote alueille

kiitoksia arvoisa rouva puhemies

mitä hallitus aikoo tehdä nuorten ikäluokkien työkyvyn lisäämiseksi

täällä edustaja satonen ihan oikein nosti esille sen kuinka tänä päivänä pienipalkkaisen työn kanssa henkilön on monta kertaa haasteellista selvitä

haluaisin tästä kuulla ministerin näkemyksiä

toivonkin että hallitus tutustuu tähän kristillisdemokraattien kannustavan perusturvan malliin jossa tämä työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen tapahtuu tavalla joka on aina kannustava elikkä työn vastaanottaminen kannattaa aina

minun mielestäni tässä nyt välttämättä ei tarvittaisi niinkään uutta rahaa vaan ennen kaikkea sitä uudelleen ohjeistamista

tällä hetkellä monet heikommassa työllisyysasemassa olevat ovat nimenomaan nyt tipahtaneet tämän palkkatukirahan ulkopuolelle ja siinä mielessä toivoisinkin että ministeriöstä nimenomaan sitten työllisyysministeriöstä lähdettäisiin ohjeistamaan uudestaan tuonne kentälle että voitaisiin palata näihin matalampiin tukimääriin ja sillä tavalla saataisiin useampia ihmisiä vastaisuudessa sitten tämän palkkatuen piiriin

tiedän että kela tekee laskelmia ja niitä tulee ulos muistaakseni maaliskuun lopussa ja toivon todellakin että kdn malli on siellä myöskin mukana ja kenties paalupaikalla kun lähdetään rakentamaan sitten tätä uutta työn ja sosiaaliturvan yhteensovittavaa kannustavaa perusturvaa

minun mielestäni oli hyvä että ministeri lindström nimenomaan toi sitten itse omassa puheenvuorossaan tämän käräjäoikeusuudistuksen esille jotta siitä päästään tässä salissa keskustelemaan ja kiitän siitä

arvoisa rouva puhemies

jos nyt oikein ymmärsin ministeri stubbin puheista niin hän totesi että näitä resursseja voidaan harkita ja tämä olisi todellakin tärkeää

arvoisa rouva puhemies

eilen julkistetussa esiselvityksessä perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehdoista työryhmä päätyi esittämään sitä että lähdettäisiin kokeilemaan osittaisen perustulon mallia

myöskin kristillisdemokraattien vaihtoehto kannustava perusturva oli mukana tuossa esiselvityksessä mutta koska meiltä puuttuu reaaliaikainen tulorekisteri sitä ei kuitenkaan aiota lähteä kokeilemaan

on myös rehellisen yrittäjän etu että hänellä on sellaiset tasapuoliset markkinaolosuhteet ja oikeudenmukainen kilpailu kun he tekevät tarjouksia erilaisista hankkeista

kun tämä osittaisen perustulon malli on kuitenkin kannustinloukut edelleen säilyttävä työryhmä totesi että esimerkiksi yksinhuoltajan tilannetta tuo osittainen perustulo ei tule helpottamaan ja tähän liitettävä verotusmalli saattaa myöskin johtaa erittäin korkeisiin tasaveroprosentteihin onko hallitus kuitenkin etenemässä tällä osittaisen perustulokokeilun tiellä kun jo nyt näyttää siltä että useimmat ekonomistit ovat tyrmäämässä tuon mallin